toivon että lainsäädännön myötä no totta kai myös asenteitten myötä ja priorisoinnin myötä ilman lainsäädäntöäkin voidaan jotakin tehdä

mutta juuri näitä tällaisia loukkuja meillä on kun kaksi eri järjestelmää kohtaa toisensa että toisesta otetaan pois

toivoisin vain että nyt kun näitä osauudistuksia tulee jotka ovat hyviä nämä eivät estäisi sitä että saamme sen varhaiskasvatuslainsäädännön hyvin toteutetuksi ja tehdyksi

ei voida puhua edes että ovat odottamassa hoitoa eivät ole saamassa hoitoa eivätkä odottamassa vaan ovat kokonaan ulkopuolella hoidon

toinen minkä näen erittäin tärkeänä on se mitä edustaja paloniemi sanoi että tässä on kyllä kysymys yhteistyöstä monialaisesta yhteistyöstä terveydenhuollon henkilöstön mielenterveystyön henkilöstön ja sosiaalityön yhteistyöstä

tässä pyritään kaventamaan eroja oppimistuloksissa kaikille pakollisella esiopetuksella

se vaikeuttaa tietysti omaishoitajan valikoitumista omaishoitajaksi mutta tiedän senkin että monet omaishoitajat tekevät sitä sillä pienellä omaishoidon tuella ja todella ovat vaikeuksissa

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa on selvä linja siihen suuntaan että nimenomaan pienituloiset ensisijaisesti tästä hyötyisivät ja etsitään sillä tavalla oikeudenmukaista toteuttamista kaiken kaikkiaan

se kostautuu myöhemmin juuri siinä että sairaus pitkittyy ja kustannukset palveluista nousevat myöhemmin kun erikoispalveluja tarvitaan kun palvelut eivät kohdennu oikein

vielä lopuksi haluan todeta että hallituksen esityksessä on monia hyviä kohdennuksia erityisesti perheille ja myös vaikeassa asemassa oleville työttömille

mutta kunnioitan suuresti sitä että se heidän sanotaanko inhimillinen ja oikeudenmukainen ja rakkaudesta nouseva työnsä kannustaa heitä

lopuksi sanon sen että yli kymmenen vuotta sitten toimi tämmöinen kansalaisvaltuuskunta joka puuttui tähän ihan samaan asiaan kun todettiin että lasten ja nuorten pahoinvointi oli lisääntymässä ja todettiin että ne vakavoituivat

kotihoidon tuen jakaminen isän ja äidin kesken taas oli yllättävä ja valmistelemattomampi päätös

mielestäni on hyvä että perusteluissakin on otettu esiin se että meidän on löydettävä toisenlainen linja kuin tällä hetkellä hallituksella on kun hallitus on tekemässä veronkevennyksiä mutta ne kohdistuvat sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti enemmän suurituloisiin ja tässä on se eriarvoisuus mitä me emme halua tukea

en osaa sanoa mikä se muoto olisi mutta tarkastusvaliokunnalla varmaan sitä viisautta olisi jos me olemme tämän toteamassa aivan samalla tavoin kuin tietojärjestelmien kohdalla tai tuottavuus tai muittenkin asioiden kohdalla mitä täällä on nostettu esille

kuten olemme kuulleet uudistuksen tarkoituksena ei ole vain tavoitella säästöjä vaan enemmän rakenteellinen uudistus

ne tulivat vakavammiksi jo noin kymmenen vuotta sitten ja nyt ne ovat vielä vakavampia

vielä haluan oikeastaan vastata tai jatkaa siitä mitä edustaja karhu hyvin kysyi kuinka paljon näitä on ja eikö tämä hoidu työnjohdollisin kysymyksin

silloin jo aikoinaan todettiin teeseinä se että nyt erityisesti on nähtävä mikä on kasvatus kodissa koulussa mutta koko tässä yhteiskunnassa mitä se välittäminen yhteiskunnan myötä on kun asenteet ovat yksilöllistyneet eikä puututa

voi jopa käydä niin että se aiheuttaa kansantaloudelle lisäkustannuksia ja näin ollen näen että siihen erityisesti kun mennään lakipykäliä tekemään on tärkeää varautua että se tulee oikeanlaiseksi

ne alkavat olla sellaisia jatkuvia asioita että me puhumme vuodesta toiseen niistä samoista asioista että ne eivät korjaannu

ymmärrän että kysymyshän ei ole tuhansista tai monista vaan riittävän monista sillä lailla että sille yksittäiselle henkilölle se on kuitenkin ainutkertainen ja tärkeä asia oli se sitten vaikka yksi tai kaksi mutta tiedämme että näitä on käytännössä

mutta erityisesti peräänkuuluttaisin myös henkilökunnan erityisosaamiseen koulutusta

on tärkeää tietysti se että laitoshoidosta saadaan kotihoitoon mutta hoitoahan he tarvitsevat siellä ja ne hoitajat tarvitsevat sitä yhteiskunnallista tukea

niissä jos missä kaikki eri ammattiryhmät tarvitsevat todella lisäkoulutusta eivät siis pelkästään määrällisesti mutta sisällöllisesti jotta ne saavat sen vahvuuden

sen olisin toivonut tässä vahvemmin näkyvän esimerkiksi lausumana vaikka muuten todella tässä on useampi sivu tätä tekstiä

sen vuoksi että me emme joudu tämänlaisiin tilanteisiin kun työnjohdolliset keinot eivät auta niin me saisimme tällä lailla sen turvattua että jokainen voisi turvallisesti tehdä sitä työtä oman eettisen vakaumuksensa ja osaamisensa perusteella

ihan vielä lopuksi olen aivan samaa mieltä siitä mitä näistä tietojärjestelmistä on puhuttu hyvin monessa yhteydessä että ne tulisi nyt jollakin tavalla saada kuntoon

kaiken kaikkiaan minusta silloin kun me puhumme abortista ja nyt myös ihmisten vakaumuksesta siinä on kyse ihmiselämän kunnioituksesta ja arvokkuudesta että millä tavalla kaikki ovat arvokkaita myös se syntymätön lapsi

eli yhteensopimattomuus ja se että meillä on erilaisia järjestelmiä ei pelkästään tuo ongelmia potilaille ja siihen arkityöhön ja toimintaan palveluun vaan tulee kunnille kalliiksi

sitten vielä lopuksi on erittäin hyvä että täällä tekstin sisällä on valviraan liittyen että valiokunta edellyttää sosiaali ja terveysministeriöltä ohjaus ja valvontavastuuta sekä valviralta hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista viraston johtamisessa

näen että kun meillä tämmöisiä järjestelmiä on olemassa kuin esimerkiksi valvira johon monet ihmiset tietysti tuomioistuimien myötä lähettävät asioita jotta sieltä tulee vastauksia niin se että asiat viipyvät siellä hyvin kauan on yksi ongelma

toivoisin juuri että nämä meidän järjestelmämme olisivat paljon tehokkaampia ja siihen millä ne saadaan tehokkaammiksi löytyisi vastaus

haluan vielä todeta tästä käsittelystä tämän lain yhteydessä että sivistysvaliokunnassa vallitsi kyllä todella syvä ja yhteinen tahto siihen suuntaan että nämä tavoitteet mitkä tässä laissa ovat toteutuisivat lapsen ja sitä oppijan etua ajatellen kaiken kaikkiaan ettemme sitä mitä me olemme saavuttaneet koulutuksessa ja näissä pisa tutkimuksissa

että me ei niitä menetettäisiin menettäisi vaan saataisiin entistä vahvemmin aikaan se että lapsia ei leimattaisi vaan että jokainen yhdenvertaisen opetuksen ja omien yksilöllisten oppimisedellytystensä mukaisesti saisi sitä opetusta

mielestäni heinosen ja ben zyskowiczin lakialoite nostattaa esille kysymyksen yleensä rangaistuksista ja niitten oikeudenmukaisuudesta mitä keskustelua yhteiskunnassamme varmasti käydään että onko meillä yleensä määrätyissä tilanteissa liian lieviä ja onko sitten ehkä liian rankkojakin rangaistuksia mutta enemmän siihen suuntaan että meillä on yleensä liian lieviä rangaistuksia

se asiantuntijoitten kuuleminen oli todella laajaa ja siinä muokkauksessa millä tavalla tämä mietintökin tehtiin myös opposition ääntä kuultiin hyvin

tässä nyt oli kysymys siitä että siitä ei saa rangaistusta tai siitä saa kurinpitorangaistuksen mutta ei rangaista rikoslain mukaan ei siis tule tuomiota lisää

mutta ihan vielä lopuksi haluan todeta sen mitä oikeastaan ed

mielelläni en lähde tässä vaiheessa ottamaan kantaa lakialoitteen kannatukseen vaan tähän asiaan mikä siinä on minusta niin kuin se ydin että miten me löydämme ne muodot jotka auttavat siinä tilanteessa eteenpäin niin sitä vankia kuin niitä jotka ovat joutuneet uhreiksi hwangin uhri ei näyttänyt näitten tekojen uhreiksi

kun ymmärrän että me olemme varmasti siinä vaiheessa että me emme kovin paljon voi ajatella meidän budjettiamme ja kehyksiä niin tulisi tuoda aina sinne lisää resursointia

hän nousi siis sellaisia niin siinä silloin katsottaisiin että jos me yleisesti joudumme ehkä tinkimään monesta ja päinvastoin ehkä vähentämään rahoitusta jostakin niin nämä asiat olisivat silloin sellaisia että nostettaisiin arvona lapsen koulutus ja lapsen hyvinvointi

ennen kaikkea tietysti tämä on myös työntekijäkysymys siis vankiloissa ja poliisitoimessa ja niin edelleen että siinä mielessä tärkeä asia jonka nostitte

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen parlamentaarisen ohjausryhmän jäsenenä siihen että tämä sote järjestämislaki on nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä ja toivon että menee hyvin täältä eteenpäin

arvoisa puhemies

tulevaisuus ei selontekoon way wakenius valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa on valmistelua tehty pitkäjänteisesti ja monivaiheisen prosessin kautta ja tähän on osallistettu vahvasti ja monipuolisesti erilaisia sidosryhmiä ja kansalaisia ja on käytetty uusia toimintamalleja ja välineitä

tämän järjestämislain sisällä on luotu keinoja uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi

se tarkoittaa mahdollisimman laajaa sosiaali ja ter veydenhuollon integraatiota

eli tämä sosiaali ja terveydenhuollon integraatio oli hyvin vahvana perustana kun tätä lakiluonnosta vietiin prosessoitiin eteenpäin

näin myös tulevaisuusvaliokunta on työskennellyt ja tässä tulevaisuusmietinnössä nämä tulokset näkyvät hyvinkin laajana kokonaisuutena johonka sisältyy paljon erilaisia yksityiskohtia

se tarkoittaa että palvelukokonaisuus on saman johdon ja budjetin alla ja myös ajatellen asiakkaasta ihmisestä että palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena ja että saadaan selkeä ja tehokas hallinto

valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ennakointiosio käsittelee jo tärkeitä teemoja jotka ovat muun muassa hallinto mahdollistajaksi siis myönteinen asia myönteisyyttä kohti yritysten uudistuminen tulevaisuuden työelämä niukkuuden mahdollisuudet kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus sekä uusi pohjoisen maantiede

myös se tarkoittaa vahvaa kansallista ohjausta ja asiakkaiden ja myös henkilöstön osallistumista tämän uudistuksen tavoitteiden eteenpäinviemiseen ihan alusta loppuun saakka

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että jo ennakointiosiossa nostetaan näitä tärkeitä pääteemoja ja siellä käsitellään myös käsitelty käsite sillä käsitellä

thl terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vaikutusten ennakkoarvioinnissa nimeltä sote viidelle alueelle todennut että lain sisältö koskee ensisijaisesti julkista järjestämis ja tuotantovastuuta ja lähtee alueiden väestön palvelutarpeiden näkökulmasta

aivan kuin tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan toi esille valiokuntamietinnössä korostetaan hyvin vahvasti rohkeutta innovatiivisuutta ja luovuutta ja nimenomaan uudistumista tukevaa politiikkaa sekä uusiin mahdollisuuksiin tarttumista ei vain puhetta vaan myös tekoja ja näihin tarvitaan vahvasti erilaisia kokeiluja ja pilotteja joilla päästään konkreettisiin toimenpiteisiin myös sillä tavalla että voitaisiin nähdä niitten vaikuttavuus

thl toteaa että lakiluonnos ei sinänsä käsittele potilaiden liikkuvuuteen ja valinnanvapauteen liittyviä kysymyksiä joita täällä on aika paljon peräänkuulutettu tätä valinnanvapautta ja liikkuvuutta ja myös he toteavat että asiakas ja potilaskeskeisyyden vahvistaminen sinänsä ei ole tämän lainsäädännön keskiössä

olen tyytyväinen siihen että tässä laissa

lakialoitteeni koskee sotilasvammalaissa määriteltyjä asioita ja asiaa joka on arvokysymyksenä ainakin itselleni ja uskoakseni tässä eduskunnassa myös hyvin monelle uskoisin että kaikille hyvin tärkeä arvokysymys siis se millä tavalla me mahdollistamme yhteiskunnassamme veteraaneille ne palvelut mitkä he omaan elämäänsä tarvitsevat sen jälkeen kun he ovat tätä isänmaata palvelleet sillä tavalla että ovat mahdollistaneet paljon hyvää koko yhteiskunnalle

on nähty eripykälissä ja pykälien järjestämislaissa ihan pykälissä ja pykälien perusteluissa ei nyt ehkä ole punaisena lankana mutta vahvasti puhutaan ei pelkästään väestön ja alueen palvelutarpeista vaan asiakkaan palvelutarpeista

arvoisa puhemies

siellä todetaan että palvelujen tulee olla sisällöltään ja laadultaan sellaisia kuin sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä sosiaali ja terveysalojen kuntien asukkaiden tarve edellyttävät

sitten tulee tietenkin se että mitä tarkoittaa lähipalvelujen saatavuus mutta minä pidän erittäin tärkeänä että tämän järjestämislain sisällä puhutaan palvelun saajan siis asiakkaan näkökulmasta näistä tarpeista

toimenpiteissä todetaan että tulisi erityisesti huomioida varhaisen puuttumisen periaate

sotainvalideille ja veteraaneille korvattavien palvelujen ehtoja on kyllä hiljalleen parannettu mutta mielestäni tämä tahti ei ole ollut riittävä

tähän kannanottoon sisältyy myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä kiinnittymisen tukeminen erityisillä toimenpiteillä eli peräänkuulutetaan uusia toimenpiteitä

samoin tämä ajatus on kun täällä on ajateltu mitä tehtävää on sote alueella niin sote alueen tehtävänähän on yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa valmistella järjestämispäätös jolla on suuri merkitys sitten siihen miten tämä tuottaminen tuottamisvastuu ja tuottaminen kaiken kaikkiaan palveluissa toteutuu

arvoisa puhemies

valiokunnan hyvinvointiyhteiskuntajaosto käsitteli erityisesti hyvinvointiyhteiskunnan toteutumista kysymyksin mitä hyvinvointi on ja miksi on niin paljon pahoinvointia

siellä todetaan myös se että päätöksen tulee perustua alueen väestön hyvinvointi ja terveysseurantatietoihin palvelutarpeeseen sekä sosiaali ja terveyspalvelujen toimintaa ja taloutta koskeviin seurantatietoihin

päätöksillä heidän tilanteensa parantamiseksi palvelujen saamisen parantamiseksi on

nyt tässä kuulolla kun olen ollut olen todennut että erityisesti ne jotka hyvin tämän alueen tuntevat perustelevat sitä hyvin asia ja tietopohjaisesti ja myös kun kritiikkiä ovat esittäneet myös asiantuntijat jotka valiokunnassa ovat olleet niin en minä usko että ne ovat tunteisiin perustuneet vaan ihan siihen asia tutkimus ja selvitysperusteisiin mitä ovat tuoneet sitten valiokunnalle

sieltä nousi se näkemys että erityisesti hyvinvointiyhteiskunta tulee määritellä oikeuksien velvollisuuksien sekä osallisuuden kautta ja erityisen tärkeää on se että huomioidaan yksittäiset alueet yksittäisten ihmisten erilaisuudet ja jokaisen ihmisen erilaisuus omat vahvuudet ja tarpeet otettaisiin mukaan kumppanuusohjelmien kautta ja yhteistyön kautta kehittämään tätä yhteiskuntaa

pidän erittäin merkittävänä tätä järjestämispäätöksen sisältöä että minkälaiseksi se muodostuu

arvoisa puhemies

mielestäni kiire

tiukassa taloustilanteessakin valtionvelka on tietysti kova arvokysymyksenä näen että meidän tulee huolehtia kaikesta siitä mitä veteraanit ovat meille tehneet ja nyt me olemme kiitollisuudenvelassa meidän veteraanejamme kohtaan

kyllä lain sisällä on se että palvelutuotanto on monipuolista ja niitä palveluja hankitaan aina järjestöiltä yksityisiltä yrityksiltä ja kunnilta ja erilaisilta yhteisöiltä

haluan vielä nostaa esille tärkeitä kohtia mitä tulevaisuusvaliokunta on hyvin nostanut muun muassa sivistysvaliokunnan lausunnoista sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnoista

merkittävä ongelmakohta on ollut se että kaikki veteraanit eivät ole olleet tietoisia heille tarkoitetuista palveluista eivätkä kunnat toisaalta ole voineet saada kelalta rintamalisän saajien yhteystietoja tietosuojaan liittyen

sivistysvaliokunnan lausunnosta valiokunta nosti valiokunnan mietintöön muun muassa tämän tärkeän sivistysteeman

siellähän todetaan sivistysvaliokunnan lausunnossa että kestävän kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin perustana on sivistys yhteisöllisyys ja osallisuus ja että suomen poikkeuksellisen nopea nousu tuottavuuden ja teknologian eturintamaan ei olisi ollut mahdollista ilman pitkäjänteistä panostamista inhimilliseen pääomaan ja osaamiseen kaikilla yhteiskunnan aloilla

nyt tilanteeseen on toiveiden mukaan tulossa parannusta näin olen ainakin saanut tietoja ja uskon että se tulee aika nopeallakin aikataululla

samalla kun tuet tulevaisuudessa toivottavasti tavoittavat kaikki veteraanit on heidän korvattavien sosiaali ja terveydenhuollon avopalvelujensa prosenttirajat nostettava arvioinnin kohteeksi

todella tarvitaan toimenpiteitä juuri tähän että tätä sivistystä osaamista ja kaikkea sitä minkä henkinen pääoma myös mahdollistaa tulevaisuuden kehittämistä tuetaan

hyviä toimintamuotoja on synnytetty kuten sotainvalidien veljesliiton merkittävältä osin omin voimin kustantama avustajatoimintaprojekti joka osaltaan paikkaa haitta asteprosenttijärjestelmän jättämiä aukkoja kuntoutuksessa

palvelujen perustuminen palvelutarpeen arviointiin kuten vanhuspalvelulaissakin on hyvä toimintatapa mutta edellyttää kunnille riittävää rahoitusta palvelujen järjestämiseen

kunnat voivat tukea kotona asumista vaikkapa ateria siivous ja asioimispalveluin ja myös näiden mallien kehittämiseen on varattava riittävä rahoitus

rintamaveteraanien kotihoitomallin avulla voidaan räätälöidä yksilöllisempää kuntoutusta

samalla on hyvä muistaa että vaikka valtiokonttorin ohjeen mukaan puolet valtiokonttorin kuntien kautta tukemista kuntoutuksista tulisi järjestää avo ja päiväkuntoutuksena on veteraanien oma toive erityisesti yksinäisyyden lisääntyessä päästä nimenomaan laitoskuntoutukseen

näkisinkin että veteraanien kohdalla erityisesti huomioitaisiin niin sanotut yksilölliset tarpeet ja niihin vastaaminen kun palvelumuotoja arvioidaan

mutta huoli on myös kokonaisuudessaan päihdepalvelujen saatavuudesta koska päihdepalvelujen tarve on kasvanut ja monitahoistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja asiakkaat ovat kaiken kaikkiaan aikaisempaa sairaampia monipäihteisempiä ja sosiaalisesti huono osaisempia

heille on turvattava mahdollisuus näihin palveluihin omavastuuosuuksia pienentämällä siltä osin kuin veteraanilisä ei riitä palvelujen saantiin

arvoisa puhemies

nyt paitsi päihdepalvelujen myös mielenterveyspalvelujen saaminen on useissa kunnissa heikkoa tai niitä ei ole ollenkaan

sote uudistuksessa painotettiin integraatiota ja sitä että sosiaalipalvelujen vahvuus niiden kehittäminen näkyisi tässä sote uudistuksessa

miten te arvoisat ministerit näette tämän sosiaalipalvelujen kehittämiseen liittyvien resurssien riittävyyden

arvoisa puhemies

kankaanniemi tuossa totesi kristillisdemokraattisen ryhmämme vaihtoehtobudjetti on hyvin vahvasti perhekeskeinen eli ne kohdennukset mitä olemme halunneet nostaa esille ovat lapsiperheisiin kohdistuvia parannuksia ja tietenkin terveydenhuoltoon ja ne myös välillisesti kohdistuvat lapsiperheisiin ja koko väestöön

lähdemme siitä että meidän tulisi tukea kaikkia perheitä ja silloin se tarkoittaa myös yksinhuoltajia ja opiskelevia perheitä

kaiken kaikkiaan kun opintotuen määrää on arvioitu ja sitä mitkä seikat siihen vaikuttavat meillä on lähtökohtana ollut se että opintotuen määrään ei vaikuta se onko opiskelijalla huollettavia lapsia

tämän lähtökohtana on ollut että perheellistymisestä aiheutuvat kustannukset eivät kuulu niinkään koulutuspolitiikkaan tai opiskelijapolitiikkaan vaan perheellistymisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat perhepoliittisten tukien kautta hoidettaviksi

opintotuen tehtävänä on nähty yksilön kouluttautumisen tukeminen

kuitenkin esimerkiksi työttömyyspäivärahassa otetaan huomioon elatusvelvollisuus vaikka kyseessä ei ole perhepoliittinen tuki

tästä periaatteesta tulisi väestöpoliittisista syistä joustaa myös opiskelijoiden kohdalla ja tukea perheellisiä opiskelijoita korottamalla opintorahaa

vielä laajemmin ajatellen voisi sanoa että vastuullinen väestöpolitiikka edellyttää tarttumista niihin syihin jotka heikentävät opiskelijoiden mahdollisuuksia lasten hankintaan

voi sanoa että lapsen hankinnan siirtyminen myöhäisempiin ikävuosiin saattaa aiheuttaa terveydellisiä ongelmia ja lapsettomuutta

selonteossa on hyvät painopistealueet esitetty

siis koulutetuilla naisilla perheillä ei ole aikaa eikä varaa lasten hankintaan

selonteossa myös todetaan että euroopan unioni on olemassa kansalaisia varten ja todetaan mitä hyvää suomelle on sieltä saatu

näin esitys että opintotukeen laitettaisiin lapsikorotus on todella perusteltu monelta eri näkökulmaltakin ajatellen

emme me kuitenkaan voi ohittaa sitä tosiasiaa että toistuvasti eu barometrien tutkimusten mukaan unionin kannatus suomessa on eu maista alhaisimpia ruotsin ja ison britannian ohella

tulevaisuuden eläkemaksuista ja sosiaaliturvan rahoituksesta selviämiseksi tarvitsemme erityisesti perheitä ja suurperheitä

nyt jotenkin kun tässä puhutaan ennakkovaikuttamisesta ja vahvasta vaikuttamisesta mikä on tavoitteena kysymykseni on tämän selonteon lukemisenkin jälkeen että niitä mikä on nyt sitten se kun nyt ollaan tässä tilassa että kansalaisten tukea ei eulle vahvasti tule

uusimman perhebarometrin mukaan nuorena perheellistyneet naiset katsovat että parhaat yhteiskunnan toimet joilla edistettäisiin perheellistymistä ja lapsiperheiden hyvinvointia ovat opintotuen lapsikorotus perusäitiyspäivärahan korotus työttömien peruspäivärahan suuruiseksi ja lapsilisän huomattava korotus

arvoisa puhemies

kiitoksia näistä ajatuksista olin nähnytkin että tässä salissa eri puolueista varmasti tähän tulee kannatusta

mistä löydetään se vahva ennakkovaikuttaminen jonka kautta kansalainen voi kokea että hän on yksi osavaikuttaja eun kehityksessä

mikä tässä erityisesti huolestuttaa jos ajatellaan että ikääntynyt sairas vammainen joutuu kuntoutukseen odottamaan ja joukko on pieni ja meillä kuitenkin on näitä palvelulaitoksia ja paikkoja joissa kuntoutusta annetaan on nimenomaan se etusija että he pääsisivät kuntoutukseen

sitä jos jotain erityisesti nämä sotainvalidit sotaveteraanit tarvitsevat sitä että heidän kuntonsa pysyisi edes sillä voisi sanoa inhimillisellä tasolla

he vaativat vielä entistä enemmän kuntoutusta kuin nuoremmat ja sitten vielä niitten omien vammojensa suhteen jotka ovat hyvin rankkoja fyysisiä vammoja ja tietenkin henkisiä vammoja joten sitä kuntoutusta tulee erityisesti korostaa

mutta mielelläni näkisin sen saman ajatuksen minkä edustaja heinonen nostatti ja mikä on näitten eri järjestöjenkin kohdalta tullut että tässä löydettäisiin ratkaisu miten nämä pienemmillä haitoilla olevat nostettaisiin esiin niin että heille saisi nämä samat palvelumuodot toteutumaan

kysymys on edelleen lapsiperheistä joissa ongelma on se että toimeentulotulotuesta annetussa laissa toimeentulon suuruuteen vaikuttavia tuloja ovat kyseisen henkilön ja perheenjäsenten kaikki käytettävissä olevat tulot

tietysti se on rahakysymys mutta jospa tässä kohdin ei lähtisi määrittelemään se raha pelkästään vaan se miten ne hoidetaan

sitten on olemassa niin sanottuja etuoikeutettuja tuloja joita ei oteta huomioon tukea laskettaessa ja tässä on se ongelma että lapsilisä ei kuulu näiden joukkoon vaan se otetaan tukilaskelmassa huomioon vähentävänä tulona

jo nyt on keskustellut tosi asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa

tässä aloitteessa ehdotetaan että vähävaraisimpien lapsiperheiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi puolet lapsilisästä muutetaan etuoikeutetuksi tuloksi